herra puhemies

siis sitä että törkeän veropetoksen tehneet ihmiset pääsevät jatkossa helpommalla siis rahojen osalta helpommalla kuin aikaisemmin

jatkan lyhyesti sasin toivomuksesta huolimatta

eli me olemme antaneet sen signaalin ja te annatte sen signaalin kun te vaaditte tarveharkintaa kokonaan poistettavaksi että perheenjäsenten tehtävänä on omilla tuloillaan lähinnä huolehtia omasta elatuksestaan käyttää rahat itsensä hyväksi kun taas minun mielestäni tämä ahneuden ja itsekkyyden aika edellyttäisi aivan toisenlaista signaalia eduskunnasta sitä signaalia että perheenjäsenten velvollisuus on pitää huolta lähimmäisistään toinen toisistaan

ensin nämä huonot uutiset

olen mietintöön tyytymätön sen vuoksi että vaikka valiokunta hyväksyi hallituksen esityksen niin valiokunta ja sitä kautta eduskunta ei pyrkinyt ottamaan yhtäkään askelta pidemmälle kuin mitä hallitus esitti

väitän että silloin he pääsevät helpommalla koska se saako yhden tai kaksi kuukautta enemmän ehdollista ei minun mielestäni ole kovempi rangaistus kuin se että joutuu myös veronkorotuksen kohteeksi

toiset ehdokkaat ovat kiinnostavampia tunnetumpia kauniimpia komeampia heistä kirjoitetaan enemmän he ovat mediaseksikkäämpiä kuin toiset ehdokkaat ja tällä sanoisiko ilmaisella mainonnalla tai ilmaisella julkisuudella on yksittäisten ehdokkaiden kohdalla aivan huikea merkitys ajateltaessa konkreettista menestystä erilaisissa vaaleissa

arvoisa herra puhemies

olen hyvin tyytyväinen tähän sopuun ja kiitän siitä myös työmarkkinajärjestöjä vaikka näyttää nyt siltä että tämä sopu ei vasemmisto oppositiota tyydytä

kun kuuntelen sitä nokittelua ja nokkimista jolla vasemmisto oppositio tässä tilanteessa suhtautuu etenkin pääministeriin tulee kyllä mieleen vanha juttu kahdesta miehestä jotka törmäsivät hyvin ahtaalla käytävällä

valiokunta ei hallituksen esitykseen nähden esimerkiksi laajentanut tupakkavapaita alueita tai kiinnittänyt edes huomiota saatikka muuttanut pykäliä sen osalta että meille tulisi näitä niin sanottuja brändittömiä tupakka askeja joissa ei siis ole tätä merkkiä

totta kai joillakin karanteenisäädöksillä voidaan vaikuttaa siihen että yleisradio ei viihdeohjelmissaan kohtuuttomasti suosi joitakin ehdokkaita mutta minkäänlaisilla säädöksillä ei tosiasiassa voida tätä ehdokkaiden keskinäistä erilaisuutta ja jos niin halutaan sanoa eriarvoisuutta korjata

siis verokonnat pääsevät nyt helpommalla kuin aikaisemmin

ihmettelen että tämä ei ole myöskään suomen valtamediassa saanut juurikaan mitään huomiota

arvoisa herra puhemies

sen takia kun sanoin että periaatteelliselta kannalta vastustan tarveharkinnan poistamista tarkoitin juuri sitä että me annamme väärän viestin

tässä keskustelussa keskustan edustaja tölli on arvostellut niitä säästöjä jotka kohdistuvat eläkkeensaajiin niitä säästöjä jotka kohdistuvat lapsiperheisiin niitä säästöjä jotka kohdistuvat tavallisiin ihmisiin

sikäli kuin olen oikein havainnut niin vain poliittinen verkkojulkaisu verkkouutiset on noteerannut tässä valossa tämän muutoksen ja sikäli kuin nytkin katson niin täällä näyttää olevan verkkouutisten toimittaja lehterillä

toinen sanoi minä kyllä väistän ja astui sivuun

olisin vielä ministeri braxilta kysynyt mikä on tämä selvityshenkilö korhosen toimeksianto kun en sitä tarkemmin tunne jossa lehtitietojen mukaan on kyse juuri tästä ehdokkaiden saamasta maksuttomasta julkisuudesta

mitä tulee näihin uusiin alueisiin lähetekeskustelussa mainitsin joitakin esimerkkejä siitä muun muassa jätskibaarin terassin missä mielestäni tupakointi voitaisiin kieltää

arvoisa rouva puhemies

olin aika yllättynyt kun täällä oppositio eräässä vaiheessa otti sen moodin että tämä keskustelu olisi paljastanut valtavia näkemyseroja hallituspuolueiden piirissä tämän valinnanvapauden osalta

me korostamme sitä silloin tai annamme sen viestin että jokainen huolehtikoon itse itsestään ja minun mielestäni tämmöistä ahneutta ja itsekkyyttä on tässä yhteiskunnassa ihan riittävästi ilman että eduskunta tässä yhteydessä antaa tällaisen viestin

sen lisäksi aivan kuten edustaja rajamäki välihuudossaan totesi myös demari lehti on kirjoittanut tästä näkyvästi

itse en ole tällaista huomannut mutta totta kai kun tämä valmistelu on vasta vaiheessa tänä päivänä on paljon kysymyksiä jotka tähän liittyvät ja joihin ei ole vielä vastausta

kuuntelin kerran radiosta kun toimittaja haastatteli valiokunnan puheenjohtaja haataista ja ihmetteli saako suomessa nyt enää missään tupakoida

no jos emme halua tai haluaisi päästää verokonnia varsinkaan törkeitä verokonnia jatkossa helpommalla kuin nykyisin niin mitä sitten pitäisi tehdä

mutta hallitus on yhteisessä linjauksessaan tämän valinnanvapausajattelun perusraamit lyönyt kiinni

sen jälkeen kävelen holiday inn hotellin edestä ja siinä on onneksi kyltti että hotellin oven edessä ei saa tupakoida mutta hotellin oven molemmilla puolilla muutaman metrin päässä tupakoidaan

eli jos te olisitte rehellisiä niin te sanoisitte että näiden säästöjen vastapainoksi te olette valmiita ottamaan satoja miljoonia enemmän velkaa ensi vuonna kuin mitä hallitus on budjetissa esittänyt

tunnettu ja arvostamani perustuslakiasiantuntija edustaja sasi sanoi ensimmäisen käsittelyn kuluessa että ei ole estettä valtiosäännön tai euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjan kannalta sille että samassa prosessissa siis yhdessä ja samassa tuomioistuinprosessissa henkilölle määrättäisiin seuraamuksina sekä rikosoikeudellinen rangaistus eli sakkoa tai vankeutta että myös veronkorotus yhtenä seuraamuksena

jos te edustaja kerola ja kumppanit olette sitä mieltä että tarveharkinnasta pitää päästä kokonaan eroon niin kai sitten avioliittolakiakin ja toimeentulotukilakia teidän mielestänne pitää muuttaa niin että puolisoilla ei ole toisiinsa kohdistuvaa elatusvelvollisuutta

mitä tulee näihin valtaviin yksityisiin yrityksiin jotka vievät kaiken niin vastuullinen potilas saa ottaa senkin huomioon valitessaan että hän ei puliveivaajia halua suosia

mitä sitten tulee näihin brändittömiin askeihin tupakoihin niin eräissä maissa on todellakin toimittu niin että tupakkaa myydään sikäli kuin myydään ilman että on näitä brändejä

minäkin olen saanut tuon keskustelun jälkeen meilejä ja postia jossa minulle kirjoitetaan että on niin hirveä ajatus että joutuu omalta puolisoltaan pyytämään elatusta kun ei saa suoraan itselleen sosiaaliturvaa jos puolisolla on tulot

ja menemättä nyt kehysmenettelyn yksityiskohtiin on todettava että kun lapsilisäleikkauksesta halutaan eroon tai sitä halutaan pienentää niin pitäisi löytää tilalle vastaavat säästöt

mutta haluan kyllä täältä eduskunnan puhujapöntöstä lähettää sellaiset terveiset stmlle että kun nyt tämä uudistus on tehty ja hyvä niin niin seuraavaksi mielestäni tulisi ryhtyä valmistelemaan seuraavaa askelta johon kuuluisi myös nämä merkittömät tupakka askit

meidän pitäisi pikimmiten uudistaa näitä säädöksiä vielä siten että kun törkeä veropetos tulee oikeuskäsittelyyn niin yhtenä mahdollisena sanktiona vankeustuomion ja sakon ohella olisi veronkorotuksen määrääminen

eikö se ole maailman luonnollisin asia että puolisot pitävät huolta toisistaan jos heillä on siihen edellytykset ja vanhemmat pitävät huolta lapsistaan jos heillä on siihen edellytykset

kun tämä on meidän kaikkien mielestä luonnollinen asia miksi me haluamme muuttaa lainsäädäntöä sitten siten että se lähtee siitä että puolison tuloja tai vanhempien tuloja ei pidä lainkaan ottaa huomioon

se on monimutkainen se ei lapsiperheille helposti avaudu ja sen toteuttaminen tulee näköjään vaatimaan suhteettomat it kustannukset ottaen huomioon että kyseessä on kolmen vuoden määräaikainen vähennys

ennen kaikkea olen tyytyväinen siihen että tämä parveketupakoinnin rajoittaminen toteutui päälle kaikilta osin tai yk käytännössä siinä muodossa kuin mitä hallitus esitti

näin tiettävästi menetellään ruotsissa

ruotsissa on jouduttu aivan samaan tilanteeseen kuin suomessa jouduttiin ja sikäli kuin tiedän niin ruotsissa lainsäädäntöä ollaan juuri niin muuttamassa että kahdessa eri prosessissa ei enää voi antaa tätä seuraamusta mutta yhdessä ja samassa prosessissa voi antaa sekä perinteisen rikosoikeudellisen seuraamuksen että veronkorotuksen

järkevää olisikin että esimerkiksi lapsilisäleikkaus puolitettaisiin mieluummin ja etsittäisiin vastaavia säästöjä uusia säästöjä eikä mentäisi tähän monimutkaiseen verovähennysmalliin

julkisessa keskustelussa usein ajatellaan ja taisi edellinenkin puhuja käyttää sellaista muotoilua että kunta voi määrätä tupakointikiellon jos taloyhtiö sitä pyytää

samassa yhteydessä ministeriön tulee selvittää yhdessä oikeusministeriön kanssa myös se vaihtoehto että veronkorotus määrättäisiin rikosprosessissa silloin kun asia käsitellään yleisessä tuomioistuimessa

kunnan on määrättävä siis kunnan on määrättävä tupakointikielto hakemuksessa tarkoitettuihin tiloihin jos tiloista voi niiden rakenteiden tai muiden olosuhteiden vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti tämä muutoin kuin poikkeuksellisesti on valiokunnan tekemä lisäys jolle on ihan perusteensa peli vuoksi muutoin kuin poikkeuksellisesti kulkeutua tupakansavua toiselle parvekkeelle toiseen huoneistoon kuuluvan ulkotilan oleskelualueelle tai toisen huoneiston sisätiloihin

aivan lopuksi herra puhemies en malta olla sanomatta että kun suomalaisen supercell yhtiön enemmistö myytiin yli miljardilla eurolla japanilaisille mikä oli aivan upea kauppa saatiin kuulla fantastisen hyviä lausuntoja niiltä yrittäjiltä jotka tässä kaupassa sanoisinko satumaisesti rikastuivat

ja jotta tämä asia tulisi täysin selväksi kaikille niille kuntien virkamiehille hallinto oikeuden tuomareille ja korkeimman hallinto oikeuden tuomareille jotka joutuvat vielä tähän liittyviä valituksia käsittelemään tai riitoja käsittelemään luen mitä perustuslakivaliokunta tältä osin lausui

nämä nuoret yrittäjät sanoivat julkisuudessa että he haluavat maksaa verot ja he haluavat maksaa verot nimenomaan suomeen koska ovat saaneet suomalaiselta yhteiskunnalta niin paljon ja nyt on heidän mahdollisuutensa antaa takaisin

herra puhemies

kaikkien liechtenstein uutisten jälkeen toivoisin että myös vanhemmat teollisuus ja yrittäjäsuvut suhtautuisivat veronmaksuun samalla patrioottisella tavalla hyvä edustaja sasi

säännöksessä ei ole mitenkään kvalifioitu savun kulkeutumista esimerkiksi sen määrän taikka häiritsevyyden haitallisuuden tai olennaisuuden suhteen

edustaja heinonen

sen jälkeen perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota tähän mahdolliseen satunnaiseen kulkemiseen ja senhän valiokunta myös korjasi tässä pykälässä

säännöksen mukaan kielto on määrättävä jos säädetyt edellytykset täyttyvät mikä tekee kiellon määräämistä koskevasta harkinnasta niin sanottua sidottua harkintaa

olisin edustaja kurvisen puheenvuoron johdosta vain todennut että nämä länsimaiset ja pohjoismaiset oikeusperiaatteet eivät ole suomessa vaarassa

tämä tarkoittaa käytännössä että jos tietystä paikasta voi kulkeutua tupakansavua toiseen paikkaan kunnan on määrättävä kielto jos sitä haetaan

olen kokenut olleeni täällä eduskunnassa huutavan ääni korvessa kun olen pyrkinyt sanomaan että eduskunnan pitää pitää kiinni omasta lainsäädäntövallastaan eivätkä kaikki asiat suomessa voi olla perusoikeus ja ihmisoikeuskysymyksiä joista käytännössä sitten päättää kaksi kolme oikeustieteen professoria

eli kaikille teille kunnan virkamiehille jotka joudutte näitä asioita käsittelemään kaikille hallinto oikeuden tuomareille kaikille korkeimman hallinto oikeuden tuomareille

mikäli taloyhtiö päättää hakea tätä kieltoa niin se kielto on määrättävä jos tupakansavu voi kulkeutua ja niin edelleen

ei saa kokeilla perustuloa ei saa kokeilla mitään muutakaan ei saa rajoittaa valitusoikeutta puhumattakaan että saisi tehdä perusteltuja ja välttämättömiä säästöjä meidän sosiaaliturvajärjestelmässämme

toinen asia mihin arvoisa puhemies olen tietysti tyytyväinen on se että sosiaali ja terveysvaliokunta hyväksyi myös hallituksen täydentävässä esityksessä olleen esityksen siitä että jos autossa on lapsi niin siellä ei aikuinen saa tupakoida

haluan tähän yhteyteen yleisemmin todeta että tämä perustuslakivaliokunnan kannanmuutos osoittaa että perustuslakivaliokunta niin kuin esimerkiksi kaikki tuomioistuimet voi myös muuttaa kantojaan ja näinhän elävässä elämässä tietysti tapahtuu että suomen korkein oikeus ja yhdysvaltain korkein oikeus ja monet monet muut tuomioistuimet muuttavat aikaisempia kantojaan

olisin kiittänyt oikeusministeriä ja hallitusta tästä esityksestä jolla ymmärtääkseni pyritään sujuvoittamaan hallintoprosesseja hyvä niin

kiitos myös siitä että olette yhdessä ministeri räsäsen kanssa asettanut työryhmän jossa katsotaan näitä oikeuslaitoksen ja turvallisuusviranomaisten voimavaroja mutta jossa myös yhtenä toimeksiannon tarkoituksena on prosessien sujuvoittaminen

kaiken kaikkiaan näen että tällä puolen esimerkiksi siinä ketkä kaikki pääsevät kaavoista valittamaan ja siinä miten monimutkaisia ja kustannuksitta tehtäviä nämä kaavavalitusprosessit ovat on aika paljon perkaamista kun tiedämme kuten edustaja maijalakin täällä sanoi että usein tällaisia valitusprosesseja pyöritetään vuosikausia vain ja ainoastaan sen takia että saadaan viivästytettyä jotakin hanketta esimerkiksi sitä että mielenterveyskuntoutujien asuntola on tulossa johonkin naapurustoon tai muuta

lopuksi totean että tässä taistelussa tupakointia vastaan valistus on tietysti se kaikkein olennaisin asia ja se nuoriin kohdistuva tehokas valistus

gustafssonille vastaan että en itse asiassa edellisessä puheenvuorossani käyttänyt tätä ehdokkaiden aina vallitsevaa erilaista ponnistuspohjaa tai asemaa argumenttina siihen etteikö vaalilainsäädäntöä tai vaalirahoituslainsäädäntöä tulisi kehittää ja etteikö tämmöisillä lahjoituskatoilla tai kampanjakatoilla voi olla jokin oma merkityksensä myös ehdokkaiden tasavertaistamisen kannalta

jos ihmiset ryhtyvät tupakoimaan he ryhtyvät yleensä nuorina ja siihen on omat valitettavat syynsä jotka liittyvät tämmöiseen aikuistumisriittiin ja siihen että ollaan koviksena muiden kovisten joukossa

tässä valistuksessa mielestäni olisi tärkeätä käyttää nuorten suosimia idoleita esimerkki ihmisinä

tämmöisiä julkisuudesta tuttuja ja tätä kautta paremmin ilmaista julkisuutta saavia ehdokkaita on kyllä enemmän ainakin valittujen joukoissa heitä on enemmän kuin tuo mainitsemanne viisi prosenttia ja jossakin tilanteessa ihan konkreettisesti maksullinen kampanjointi on jollekin vaikka pitkän linjan puoluejyrälle ainoa mahdollisuus yrittää kilpailla jonkun tämmöisen sanokaamme julkkisehdokkaan kanssa hänen saamansa julkisuuden kanssa ja tätä kautta se voi jopa tasavertaistaa näiden kahden ehdokkaan kilvoittelua

luin tänään jostain lehdestä että tämän päivän nuorison idolit ovat tämmöisiä tubettajia en tiedä mitä nämä tubettajat tekevät mutta suosittelen heidänkin värväämistään tähän toimintaan ja toivottavasti myös tällaisia tämän päivän idoleita kuten patrik laine sebastian aho ja jesse puljujärvi jotka toivottavasti eivät tupakoi saataisiin mukaan tähän tärkeään työhön

hyvät kansanedustajakollegat

sosiaali ja terveysministeriössä istuu toimikunta jonka tehtävänä on valmistella toimeentulotukilain kokonaisuudistusta

eli kun on kyse ulkomaalaisten rikollisten karkottamisesta suomesta niin meillä on tällä hetkellä sellainen prosessi jossa ensin poliisi virkavastuullaan tekee tästä ehdotuksen maahanmuuttovirastolle ulkomaalaisvirastolle nyt en muista kumpi on viraston nimi tällä hetkellä ja tämä maahanmuuttovirasto sitten tekee siitä virkavastuulla päätöksen ja tästä päätöksestä voi valittaa hallinto oikeuteen eli riippumattomaan tuomioistuimeen niin kuin kuuluukin

viitanen kenenkään rasitusta olla lisäämässä eikä kenenkään etuutta olla leikkaamassa

usein käy niin että kun jotain kokonaisuudistusta vaikeassa asiassa ruvetaan valmistelemaan niin tämä valmistelu pysäyttää moniksi vuosiksi tarpeellisten osittaisuudistusten tekemisen

en yritä nyt viitata esimerkiksi ulkomaisiin urheilijatähtiin koska lähetekeskustelussa se osoittautui niin vaikeaksi heidän nimensä lausuminen

herra puhemies

pääsemme pitkän askeleen eteenpäin mutta odotan että hallitus jatkaa johdonmukaista toimintaa tupakoinnin vähentämiseksi suomessa

niinpä toivon että sosiaali ja terveysministeriössä vaikkakin valmistellaan kokonais uudistusta joka saattaa toteutua vasta vuosien päästä otetaan huomioon eräitä sellaisia osittaisuudistuksia joiden tarve on tullut aivan ilmeiseksi

ei ole

hallitus on joutunut budjetin tasapainottamiseksi etsimään säästöjä vähän kaikkialta ja kuten täällä on moneen kertaan muistutettu indeksikorotusten pienentäminen merkitsee säästöjä jotka kohdistuvat muun muassa eläkeläisiin opiskelijoihin työttömiin sairaisiin ja sen lisäksi vähän joka veroakin on korotettu

miksi siitä päätöksestä pitää vielä voida valittaa korkeimpaan hallinto oikeuteen mikä on siis aivan turhaa ja aiheuttaa aivan turhaa työtä

eräs tällainen osittaisuudistus on nyt kyseessä tässä edustaja pelkosen aloitteessa joka on saanut eduskunnassa paljon allekirjoituksia eli paljon tukea

ymmärrän tämänkin näkökohdan

mitä sitten tulee edustaja mustajärven puheenvuoroon näistä palveluista niin olen todellakin sitä mieltä että jos puhutaan vaikeuksissa olevista ihmisistä niin palvelut ovat tärkeämpiä kuin tulonsiirrot

mutta sitä minä en millään ymmärrä herra puhemies miten te voitte samassa puheenvuorossa arvostella valtiota ja hallitusta siitä että otetaan liikaa velkaa ja siinä samassa puheenvuorossa vaatia lisättäväksi huomattavasti valtion menoja

en ymmärrä miksi juuri työnteon verotusta pitää kiristää koska työnteko on se mihin hyvinvointi kaikkien hyvinvointi perustuu ja sitä verotetaan jo tänään kireämmin kuin juuri mitään muuta ehkä viinanjuontia lukuun ottamatta

esimerkiksi vaikeuksissa oleville köyhille lapsiperheille joilla on yleensä muitakin vaikeuksia kuin tämä rahan riittämättömyys tämä kotiin annettava apu on todellakin arvokkaampaa kuin muutaman euron korotus lapsilisään

kysymys on siitä että toimeentulotukea saavien nuorten kohdalla usein ovat kysymyksessä muutkin ongelmat kuin pelkästään rahan puute

ja jotta tällaista nuorta voitaisiin asianmukaisesti auttaa niin olisi tietysti tärkeätä että sosiaalityöntekijät ja tällainen nuori voisivat kohdata

en ole esittänyt lapsilisäleikkauksen perumista vaan esimerkiksi sen puolittamista mieluummin kuin tämän verovähennyksen toteuttamista

ruuan hinta laskee lokakuun alussa mutta lahjomattomat tilastot osoittavat että ylimääräisesti ruuan hinta on suunnilleen noussut saman verran tätä ennen

sosiali viranomaisilla ei ole tai kummallakaan nyt kuten nyt kuulimme kummallakaan osapuolella sen enempää sosiaaliviranomaisella kuin tällä nuorellakaan ei ole velvollisuutta tällaiseen henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ennen toimeentulotukipäätösten tekemistä tai niitten jatkamista

olemme suomalaiset mukana patoamassa euroopan velkakriisiä jotta pystyisimme varjelemaan suomen taloutta ja suomen työllisyyttä syvältä lamalta

en tiedä pitääkö tätä pitää jonain kuritoimenpiteenä aloitteen tekijä ei sitä ainakaan sellaisena pidä mutta minun mielestäni on sekä sosiaaliviranomaisen että tämän nuoren velvollisuus toimia niin että jos tilanteen katsotaan vaativan tapaamista sosiaalityöntekijän kanssa niin silloin tämmöinen tapaaminen järjestettäisiin

olen sitä mieltä että tämä velkakriisin patoaminen ei onnistu näillä tukipaketeilla elleivät nämä maat joista on kyse esimerkiksi kreikka portugali espanja tee itse paljon nykyistä enemmän oman taloutensa kohentamiseksi

enkä tarkoita pelkästään säästöjä ja veronkorotuksia vaan sellaisia rakenteen muutoksia heidän taloudessaan jotka lisäävät näiden maiden kilpailukykyä

tein sen jo alkusyksystä jotta edustaja aallolla ja hänen ryhmätovereillaan olisi ollut aikaa esittää minulle se laskelma

mutta tarkoitan myös näiden maiden verotuksen porsaanreikien tukkimista ja veronmaksun veronperinnän tehokkuuden vahvistamista

herra puhemies

arvoisa herra puhemies

pakko on äsken kuulemani jälkeenkin todeta että en ole tällaista laskelmaa nähnyt enkä saanut

jokainen suomalainen joka on lomaillut esimerkiksi kreikan lomasaarilla tai espanjan aurinkorannikolla tietää että siellä veronmaksuun suhtaudutaan hyvin välinpitämättömästi